papereissamme meillä on voimaa mutta minusta kyllä kun varmaan lääkäritkin joutuvat tekemään sitä suunnitelmaa niin ehkäpä siitäkin ajasta voisi jonkin osan leikata sinne potilaitten hoitoon

voi kysyä että jos olisimme asettaneet tiukempia ehtoja jo aiemmin niin mitä olisi seurannut

ongelma on tietenkin kuitenkin se että valtaosalle suomalaisista urheilijoista joita tämä vakuutusturva sinänsä koskettaa ei pystytä maksamaan sellaista palkkaa jolla oikeasti tulisi edes toimeenkaan

tässä tapauksessa ne kuitenkin perustuvat sosiaali ja terveysturvan keskusliiton uuteen kansalaisbarometriin jota olin muiden eduskuntaryhmien edustajien kanssa vastaanottamassa viime viikolla tuolla alakerrassa

se on rakennettu erityisesti sosiaaliturvan perusturvan osalta pitkälti niin sanotulla kolmikantaisella yhteistyöllä jossa valtiovalta työnantajat ja työntekijät yhteisesti sekä palkoista että myöskin muista asioista sopien ovat rakentaneet sen järjestelmän jonka kivijalalle pohjoismainen hyvinvointivaltio jolla nimellä tämä suomalainen järjestelmäkin tunnetaan on rakentunut

tai jos nyt tästä eteenpäin sitten jos tämä lainajärjestelmä menee läpi ja siihen liitetyt ehdot joista nyt ihan tarkasti emme tiedä mitä ne ovat mutta olemme täällä nyt valtiovarainministeriltäkin kuulleet mitä ne saattaisivat olla eivät mene läpi jos tämä tässäkin salissa parjattu kreikkalainen ammattiyhdistysliike lähtee jatkuvasti kaduille ja ne ehdot eivät toteudu sen jälkeen kun muutama lainaerä on maksettu mitä sitten tehdään

toinen on tämän järjestelmän rahoituksen itse asiassa koko järjestelmän ja sen rahoituksen monimutkaisuus ja monikanavaisuus joka synnyttää muun muassa täällä jo myös todettua osaoptimointia

arvoisa puhemies

me kaikki olimme hartaan yksimielisiä siitä että näistä asioista joita siinä barometrissä oli ja joita edellä esitin meidän yhdessä pitää pitää huolta

siinä vaiheessa kun lupa siihen että se toimeentulotuen hakija saadaan antamaan se suostumus siihen että se tuki voidaan maksaa vuokranantajalle

annetaan tehottomampaa ja kalliimpaa lääkettä sairaalassa potilaalle että saadaan se potilaan itsensä ja kelan maksettavaksi sen sijaan että se maksettaisiin suoraan verorahoitteisesti julkisesta terveydenhuollosta

mutta hyvä joka tapauksessa että tähän päästiin ja nähtiinhän tässä yhteydessä myöskin merkittävä kamppailu työehtojen puolesta kun jääkiekkoilijat järjestivät puolen minuutin lakon

kun minulla oli häätöpäätös kädessä ja totesin että jos ne rahat eivät tule tänne niin sitten sinä lähdet siitä asunnosta niin kyllä se toimi oikein hyvin

viime vuosina järjestelmän rakentaminen ei ole sujunut kovin tehokkaasti ja voimallisesti johtuen siitä että yhteiskunnassa on enenevästi esiintynyt pyrkimystä ikään kuin pois tällaisesta keskitetystä järjestelmästä jossa tehdään joittenkin mielestä ehkä välillä perustuslaillisesti arveluttavastikin sopimuksia sekä työehdoista että myöskin muista lainsäädäntöä vaativista asioista esimerkiksi sosiaaliturvasta

puolustan myöskin niitten ihmisten oikeuksia jotka ovat samaa sukupuolta ja rakastavat toisiaan haluavat elää yhdessä ja haluavat saada saman kohtelun lain edessä kuin me jotka rakastamme toista sukupuolta

mitä tiukkuus auttaa tästä eteenpäin koska vaihtoehtoja ei ilmeisesti nyt mutta ei myöskään sen jälkeen kun ne uudet lainat on annettu oikeasti ole

siinä olen edustaja niikon kanssa samaa mieltä että pitää tehdä vuokran vuoksi ainakin ainakin kunnallisen vuokranantajan pitää tehdä kaikkensa että ihmiset pysyvät siellä asunnoissa

ihmiset odottavat tuloerojen ja köyhyyden vähentämistä mutta köyhyys ja huono osaisuus ovat vain lisääntyneet eikä niitä vähentäviä tai poistavia merkittäviä päätöksiä ole tässä salissa tehty

valitettavasti näin ei käynyt

siis jos kuten täällä on todettu meillä ei ole vaihtoehtoja niin turhaahan sitten on asettaa itse asiassa minkäänlaisia ehtoja koska kreikalle on aivan sama noudattaako se niitä vai eikö se noudata

erityisesti ministereitten hyssälä ja risikko ja erityisesti heidän esikuntiensa taistelu tästä järjestämis ja rahoitusmallista jota tähän ei sitten tämän ratkaisemattoman taistelun seurauksena tullut oli kyllä mielenkiintoista

jos vuokranantajat haluavat toimia oikeasti yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa niin ei se ole lainsäädännöstä kiinni etteikö toimeentulotukeakin hyväksikäyttäen voitaisi ne ihmiset pitää mahdollisimman pitkään asumassa

sillehän käy huonosti ja sen seurauksena jos se logiikka jolla tätä lainan välttämättömyyttä on nyt perusteltu täällä toimii myöskin meille käy huonosti

ministeri täällä toivoi että kuntien palveluiden leikkaukset vai olikohan se keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja ed

jos vanhustenhoivalakia ei ole mahdollista saada tänne tällä kaudella mitä en sinänsä ymmärrä miksi ei olisi niin tuokaa nyt tänne edes laki lakien noudattamisesta koska sekin jo riittäisi vanhustenhoivassa kohtuullisen pitkälle

nyt tänä syksynä kadoksissa ollut järki on ottanut askeleita oikeaan suuntaan ja ehkä nyt tämän taloudellisesti uhkaavan tilanteenkin siivittämänä on päädytty niin sanottuun raamisopimukseen jonka yksi osa tämä lakiesitys on

jos sattui sanomaan vahingossa väärän sanan risikon mallin tai toisen väärän sanan kelan mallin väärässä paikassa niin pelkäsi että joko nyrkki heilahtaa

kun täällä on puhuttu lainojen vakuudesta niin tietysti voisi olla mukava saada kos ja kreeta ja perussuomalaisten varmaan tämä lesbos saarikin vakuudeksi mutta yleensä kuitenkin arvioisin että se että valtiot ovat saaneet helpommin lainaa ovat saaneet niitä ilman vakuuksia ja ovat saaneet niitä myöskin pienemmällä matalammalla korolla kuin yksityiset ja yrityslainan ottajat johtuu siitä että valtioilla perinteisesti on yksi ylivertainen vakuus

minä voin yksityisesti kertoa kyllä runsaasti keinoja siihen miten tätä voidaan hoitaa

julkisia menoja ei kuitenkaan voi leikata oikeudenmukaisesti

mutta onneksi en vaurioitunut

mutta kun tässä nyt on rahasta koko ajan keskusteltu ja joku käytti ilmausta rahan syytämisestä kunnille niin tosiasia kuitenkin on että kunnat tarvitsevat koko ajan kasvavan vanhusväestön hoidon ylläpitämiseksi ja sen turvaamiseksi lisää voimavaroja

joka tapauksessa vasemmisto sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto ovat esittäneet meillä on yhteinen vastalause jossa olemme esittäneet ne muutosesitykset jotka tähän on hyvä tehdä

aivan lopuksi edustaja saloselle haluan todeta että jos tulkitsitte että minä syyllistin sosiaalityöntekijöitä siitä että he joutuvat nöyryyttämään toimeentulotuen hakijoita niin en syyllistänyt

eivät he nöyryytä me nöyryytämme jos säädämme sellaisia lakeja että ne lait nöyryyttävät

se on sillä tavalla mielenkiintoinen ensinnäkin että on tietysti myönteisesti todettava että tämä on tämän raamisopimuksen myönteisiä osia

edustaja oinonen taisi viitata moniavioisuuteen ja siihen että naapurin miehellä ja naisella on helpompi mennä toisiinsa rakastuneilla on helpompi ikään kuin he voisivat mennä naimisiin tai he voisivat vaatia naimisiinmeno oikeutta mutta hehän voivat vaatia sitä jo nyt

kannattaa lukea tarkkaan mitä kehysselonteon osan peruspalveluohjelma riveillä ja rivien välissä lukee kuntapalvelujen rahoittamisesta

sillä tavalla ne voimavarat saadaan ehkä parhaaseen mahdolliseen käyttöön

sen sijaan esitän arvoisa puhemies tässä sen miten tämä terveydenhuollon järjestämis ja rahoitusmalli tulisi jatkossa rakentaa

sitä paitsi tätä valtion tuottavuusohjelmaa joka on siis nykyisin työntekijöitten vähentämisohjelma kuten tarkastusvaliokuntakin on todennut on perusteltu koko ajan sillä että me tarvitsemme sitä kautta syntyviä ja säästyviä valtion voimavaroja vanhustenhuoltoon

niillä on verotusoikeus ja sen vuoksi on voitu aika pitkälle uskoa että valtiot eivät joudu selvitystilaan koska hätätilassa ne voivat aina kuitenkin verottaa ankaramminkin kansalaisia

luulen että se on ehkä omalta kannaltani hyödyllisempää tässä vaiheessa kuin käydä repostelemaan sitä minkä kanssa olemme tässä puoli vuotta ähränneet kuin vuorta louhien ja hiiri syntyi

sen sijaan nykyisen lainsäädännön vallitessa samaa sukupuolta olevat ihmiset eivät voi mennä naimisiin eivät voi ottaa eroa eivätkä saa perustetta mennä naimisiin

andersson julisti tasa arvoisen kiinteistöverotuksen ilosanomaa niin entisenä vuokranantajana on pakko sanoa että kyllä kiinteistöveron korotus koskee kaikkein kipeimmin kaikkein köyhimpiin

me tarvitsemme siis jatkossa julkisen terveydenhuoltojärjestelmän ja sellaisen rahoituksen jonka kanssa voimme nykyistä paremmin elää

tuntuu pikemminkin siltä että saattaisi riittää jos kreikka pystyisi verottamaan kansalaisia edes aivan normaalisti jos se vain saisi verotettua kaiken sen mikä verotettavaksi kuuluu

minusta tässä tasa arvo loukkaantuu aika vakavasti

mutta minusta sinänsä reaalivakuuksien vaatiminen tässä tilanteessa on aika turhanaikaista kun kysymys on lopulta kuitenkin siitä säilyykö kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla usko siihen että valtiot eivät ryhdy kaatumaan

se mikä tässä on mielenkiintoista on se että viime kaudella kun ei ollut raamisopimusta siis tällaista laajempaa sopimusta elektroniikkateollisuus ja metalliliitto sopivat omassa työehtosopimuksessaan lähes sama

arvoisa puhemies

pitää ensin pyytää anteeksi kun innostuin huutelemaan väliin täällä mutta minulla on hieman kokemusta tästä aiheesta

täällä on avoimena tämä laki jossa tuodaan entistä viiltävämpi ruoska

nämä piirit hankkivat tarvitsemansa palvelut kunnilta yksityisiltä tuottajilta ja työterveyshuollon yksiköiltä ja tuottavat myös itse palveluja

ei ole mitään ihmettelemistä siinä barometrin tiedossa että neljä viidestä suomalaisesta luottaa vahvasti toisiin ihmisiin mutta vain kolmannes kunnalliseen ja valtakunnalliseen politiikkaan ja poliitikkoihin

minusta se vaara joka kreikan tilanteeseen liittyy liittyy juuri siihen että jos yksi valtio romahtaa niin sitten markkinoille leviää pelko siitä että myöskin muut valtiot romahtavat ja sen jälkeen me olemme todella suurissa vaikeuksissa emme pelkästään me suomessa vaan tietenkin muutkin koko euroopassa ja todennäköisesti koko maailmassakin

tuottajat solmivat sopimuksen palvelutuotannosta piirien kanssa ja vaativin erikoissairaanhoito siirretään yliopistosairaaloiden ympärille muodostettaviin miljoonapiireihin jotka terveydenhuoltopiirit omistavat

esitystä mikäpä sopimukse samanlaisesta esityksestä kuin mitä tässä sopimuksessa nyt parannellaan mutta sen sopimuksen hinta oli se että kun paremmin ansaitsevilta työntekijöiltä tilannetta parannettiin vastaavasti kustannussyistä niinhän se perusteltiin pienipalkkaisten erityisesti tässäkin tapauksessa naisten myyjien hoitajien no julkisella puolella lomautuksia nyt ei kovin paljon tapahdukaan mutta nyt kuitenkin näitten pienipalkkaisten naisten tilannetta heikennettiin ihan konkreettisesti

eiväthän ne lusmut tässä ole mikään ongelma niitä on niin vähän mutta yhä kasvava joukko nuoria jää työttömyysturvan ja toimeentulotuenkin ulkopuolelle tämän lakiesityksen seurauksena siksi että heille ei ole sitä tukea jota he tarvitsisivat että he pystyisivät osallistumaan näihin toimenpiteisiin

silloinkin siitä esiteltiin erilaisia näkemyksiä mutta nyt kun olen kuunnellut näitä arvoisien kollegojen sähköposteistaan poimimia uhkakuvia niin jotenkin tulee mieleen että onhan tämä nyt vähän myöhäistä kolkutusta kun nyt ollaan yhtäkkiä kaksi viikkoa ennen kuin laki tulee eduskuntaan syvästi huolissaan siitä että maaseudun lääkäripalvelutkin loppuvat nyt kertalinttuulla tämän takia

on toteutettava suomalaisen yhteiskunnan ihmisten enemmistön tahto

arvoisa puhemies

mutta kysymys tässä tapauksessa on minusta nyt siitä että kun tämä keskustelu on käyty näin perin pohjin ja vaarassa on nyt muutama saksalainen ja ranskalainen pankki niin syntyykö oikeasti sellaista efektiä jota täällä on maalailtu sitä kauhukuvaa että eurooppalaiset rahamarkkinat romahtavat kun kaikki kuitenkin tietävät mitä siinä on tapahtumassa jos ne saksalaiset ja ranskalaiset pankit päästetään nurin

rahoitusvastuu koskee perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon kuntoutuksen matkakorvausten sairauspäivärahojen lääkekorvausten ja myös terveydenhuollon rahoitusta

osmo soininvaaran puheet ovat puhdasta hurskastelua tässä asiassa

vielä lopuksi en malta olla kiinnittämättä huomiota siihen että minun muistini mukaan minun sosiaali ja terveysvaliokunnassa viettämieni kuuden vuoden aikana olisikohan tämä ensimmäinen tai toinen useampia niitä lakiesityksiä ei kuitenkaan ole jossa ei mennä niin sanotusti kirjan mukaan

totean tässä aluksi että kovin olivat happamia edustaja vehviläisen pihlajanmarjat

piirien päätöksiä palveluiden määrästä ja niiden tasosta ohjaavat yhteiset valtakunnalliset hoitolinjaukset ja suositukset joiden perusperiaatteet hyväksyy eduskunta

tässä mielessä minusta tämän lainajärjestelmän rakentamisen hyväksyttävyys on hieman kyseenalaista

tähän liittyen ja tätä keskustelua kuunnellessa tulee mieleen vain kysyä emmekö me todellakaan tienneet siitä miten vanhuksia kohdellaan emmekö me tienneet siitä mitä tällä viikolla on paljastunut emmekö me aiemmin olisi voineet ohjeistaa maan hallitusta ja virkamiehiä huolehtimaan siitä että tällaisia tutkimustuloksia ei voi eikä saa tulla julkisuuteen

ja se että ei mennä kirjan mukaan saa minut kysymään että jos tässä jääkiekkoilijoitten ja jalkapalloilijoitten sijasta olisikin nyt säädetty kaupanmyyjien tai siivoojien tapaturmavakuutusturvasta olisikohan silloin menty kirjan mukaan

tietenkin voi sanoa että kun on parempi hallitus kuin edellisellä kaudella niin se korjataan mutta ennen kaikkea se korjataan siksi että meillä on nyt tämmöinen kattava sopimus joka on mahdollistanut sen että työntekijät ja työnantajat ovat olleet asiasta samaa mieltä ja siitä on seurannut se että hallitus on voinut antaa tämän esityksen

minulla on sellainen ihan oikea tuntuma että kun ne kaikkein pienituloisimmat suomalaiset työttömät jotka nyt ensimmäisen kerran ikiaikoihin saavat korotuksen esimerkiksi sinä aikana kun minä olen täällä ollut he eivät ole saaneet ensimmäistäkään korotusta työmarkkinatukeen jotka nyt saavat keskimäärin riippuu nyt tietysti millä hetkellä tilastoja katsotaan mutta keskimäärin tuhannen euron lisäyksen vuotuisiin tuloihin niin en minä nyt tuollaista jeremiadia olisi nyt viitsinyt kyllä pitää vaikka olisin ollut opposition edustajakin

mutta pikkuisen epäilen mahtaakohan kreikan ja kreikkaa rahoittaneitten rahalaitosten asettaminen vähän tiukempaan tilanteeseen johtaa niihin kauhukuviin joita on maalailtu

ensinnäkin tietysti ehkä voi ihmetellä miksi sitä ei voitu tehdä edellisellä kerralla koska se olisi ollut kaiken oikeudenmukaisuuden mukaista jota me kaikki täällä puolustamme kuten olemme kuulleet

voi olla että kysymys on huonosta valmistelusta ja poliittisesta tahdosta ja eduskunnan sinänsä terhakasta otteesta tämän lain käsittelyn yhteydessä mutta kun tässä sosiaaliturvaa koskevassa lainsäädännössä tuppaa olemaan parantamisen varaa vähän muulloinkin niin toivoisi tietysti että tämä voisi olla eräänlaisena päänavauksena senkaltaisiin on

arvoisa puhemies

kun tätä oikeudenmukaisuuskeskustelua ei näköjään vieläkään voi lopettaa niin tässähän on nyt hyvä esimerkki siitä mihin kulutusverotusta voi suunnata mutta ei tämäkään ole ongelmatonta

olen minäkin niitä sähköposteja saanut ja niissä on ihan asiallistakin huolta koska valitettavasti emme ole saaneet tätä sote uudistusta tehtyä ainakaan niin laajana että se olisi voinut kattaa myöskin yksityisen palvelujärjestelmän jolloin tätäkään murhetta ei olisi

tältä pohjalta kun etenemme ja säädämme samassa yhteydessä tätä nyt säädettävää terveydenhuoltolakia hieman uudistaen myöskin tämän järjestämis ja rahoitusmallin pääsemme paljon parempaan terveydenhuoltoon kuin pelkästään tämän terveydenhuoltolain pohjalta

aloitti tässä muutama viikko sitten ensimmäisen koulutiensä

minusta se todistaa sen että tämä raamisopimus on hyvä sopimus sen aikaansaaminen oli hyväksi mutta ennen kaikkea se todistaa sen että me saavutamme parhaat tulokset silloin kun suomalainen sopimusyhteiskunta toimii

nimittäin minä voin todeta ja ministeri risikko voi varmaan vahvistaa näkemykseni että varmasti säätytalolla hallitusneuvotteluissa kuten hallitusneuvottelujen hyvinvointiryhmissä aina kuten varmaan edustaja rehula ja ehkä mahdollisesti edustaja vehviläinenkin voivat todistaa halua olisi paljon enemmän kuin rahaa

lopuksi se kysymys joka minulle tässä on myöskin mieleeni putkahtanut on se että mistähän johtuu että ne ehdot joita valtiovarainministeri tuossa ilmoitti kreikalle asetettavan kuulostavat jotenkin tutuilta

se että tällä verolla olisi vaikutusta edellyttää että se tulee tietenkin tämän makeisten hintajouston kautta mutta minun hintajoustoni on nolla

oli päätynyt t

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä selkään päätetyn lakiehdotuksen että lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia loppuun käsi

voitaisiin noudattaa yhtenäistä järjestelmää ja kustannusriski siltä osin ei ehkä olisi näin kammottava kuin jollaisena se nyt esiintyy

ja tämä lakiesitys kaikessa ristiriitaisessa historiassaankin on hyvä osoitus siitä että me tarvitsemme yhteisesti sopivan yhteiskunnan jota me täällä eduskunnassakin

minusta ne kuulostavat aika lailla samoilta joita ek niminen järjestö suomessa on tässä viime vuosina kohdistanut suomalaiseen sosiaaliturvajärjestelmään ja se on aika mielenkiintoista kun muistamme samalla että elinkeinoelämän valtuuskuntaa tai ekta lähellä olevat puolueet ovat kohtuullisen innokkaasti puhuneet samalla äänellä tässäkin salissa ja toisaalta vaatineet että suomalaista valtionvelkaa julkista velkaa ei saa lisätä

entä sitten nämä pienituloiset

jos mentäisiin sitten siihen että sitä verotusta nostettaisiin niin paljon että sillä olisi todella vaikutusta että se kulutus loppuisi kokonaan niin jälleen päätyisimme yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuteen eli me hyvätuloiset voisimme hankkia itsellemme nautintoa mutta pienituloiset eivät voisi

pitää todeta ed

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset acer toinen käsittely on voimme puolustaa

käytännössä tosiasiassahan totta kai kun näitten ict firmojen usein sanoisiko aika monopolistiset lähtökohdat takaavat sen että ne voivat ylihintaa periä niin kyllä tietysti sen järjestelmän hinta voi olla yksittäisenä ostoksena jopa kymppitonnin hintainenkin